katalonian tilanne jossa se maksaa madridin keskushallinnolle paljon ja saa vastineeksi vain vähän vastaisi suomen asemaa tulonsiirtounionissa jonka perustaminen vaaditaan eurojärjestelmän pelastamiseksi

valtion ja kuntien velkaantuminen ja työttömyys nuorten tai vanhempien työttömyys ovat suuria kysymyksiä jotka on ratkaistava

ooo tuomioistuinten ja ulosoton osalta ja toivon että että näin päästäisiin vielä lisäys löytämään niin että harmaa talous joka on perussuomalaista

ilman taloudellista myötätuulta väestön toimeliaisuutta ja yrityselämän parempia toimintaedellytyksiä emme voi ratkaista mitään muitakaan hyvinvointiyhteiskuntamme haasteita

n tärkeimpiä asioita ajaa eikä sitä vastustetaan

negatiivisen ilmapiirin ja synkkyyden lietsominen ei ole hyväksi mutta yltiöoptimististen odotusten luominen lisää epärealistista kuvaa paremmasta todellisuudesta

perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja lindström kiitteli puheenvuorossaan eduskuntakaudella käyttöön otettua mahdollisuutta käsitellä oppositiopuolueiden vaihtoehtobudjetteja täysistunnossa

täällä maahanmuuttopolitiikassa kirsti taas reippaasti ja rohkeasti niinkuin muutkin pohjoismaat tekevät eli silloin saamme hallintaan tämän asian joka myös edustaja heinäluoma on syy siihen

b puolia kitara talousarvion tarkistukseen sisältää velanottoa ei voida tällaisia välttämättömiä lakeihin perustuvia menoja aiotaan kuin lisäbudjetissa ja ben bellalla tässä vain ansas puheenvuoro edusti

meillä kaikilla olisi varmasti edelleenkin tekemistä toisten kuuntelemisessa ja keskustelutaidoissa sekä omien virheiden tunnistamisessa ja tunnustamisessa

se on tietenkin tärkeää että hallitus peruu nämä pähkähullut ja hyvin epäreilut päätökset jotka isä tosi ikävästi iskeneet kaikkein

kuluvan vaalikauden avainsanoja ovat olleet rakenteelliset uudistukset

eläkkeensaajien sali välttämätöntä oppositio sitä edellytti me emme halunneet levätä ennen kuin hallitus tule

näin asumistukeen ja lääkekorvauksiin liittyviä päätöksiään ja

tämä päätös tässä pöydällämme on mistä tietenkin olemme tyytyväisiä ja kyllä korostamme työtä sen kun mä esimerkkimme siitä että oppositiosta voi vaikuttaa tämä on tärkeä areena missä keskustelemme sitä

jos hallitus on tekemässä todella ison virheen ja epäreilun päätöksen se on eriarvoistamassa eläkkeensaajien verotusta palkansaajaan nähden ja tämä virhe tulee myös korjata vain hyvin usein sosialidemokraatit vaatineet tässä salissa että tämä päätös on peruttava ja me emme

luovuttamaan ennen kuin tämä päätös että olisiko syytä tehdä siellä on täydentävä esine on tänään voittaa iso

suomessa on otettava aivan uusi asento suhteessa yrittämisen toimintaedellytysten ja työllistämisen kehittämiseen helpottamiseen parantamiseen

ja kankaanniemi sanoi te sosialidemokraatit vastustavat kaikkia hallituksen esityksiä ei todellakaan näin ole esimiestensä täydentävässä lisäbudjetissa paljon sellaisia esityksiä joita oikein mielellämme kannatamme eli kannatamme kaikkia hyviä ehdotuksia tässä on esimerkkinä tullut enää ei tämän eläkkeensaajien asumistukikysymys lääkekorvauskysymys mutta toki olemme muissakin yhteyksissä antaneet tunnustusta siitä että että hallituksessa on otettu

työpaikoilla on voitava sujuvammin keskustella koko henkilöstön kanssa ja aidosti pohtia ja päättää niistä keinoista joiden avulla juuri siinä työpaikassa asiat voitaisiin tehdä paremmin jotta työt säilyisivät ja jotta niitä saataisiin lisää

yhteiskunnallista keskustelua on käytävä ilman leimakirveitä pilkkaamista ja väheksymistä

ajatuksista ei tarvitse koskaan pitää eikä niistä tarvitse olla edes samaa mieltä mutta vapaus niiden esittämiseen on yksi tärkeimpiä demokratian kulmakiviä

maahanmuutto jääturvapaikanhakijakysymys ja siihen on todella valmistauduttava hyvin on nähtävä myöskin ne mahdollisuudet mikään ei niitä hyvin hoidettu

no kotouttamispolitiikka tuo tullessaan

eyn edustaja heinäluoma kiinnitti erinomaisella tavalla huomiota siihen ettei kaikkia asioita pesiä ei tässä akuutissa tilanteessa ei ole otettu huomioon ja yksi erittäin tärkeä asia on ennen asuminen e

asuntojen riittävyys tälle päätöksille koska se ajeli mahdollisuus

edustajat ovat reagoineet tahot pyrkivät vaikuttamaan

asia

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään hallintovaliokuntaan

joo tanssien tuoma tutotar palautustiskipossun onni että uusi tempun huomata jo

kunta ala on painettu vihreätä tälle hallituksen ohjelman tiedonannolle jossa nämä leikkaukset tulisi saleja ja kertaalleen tällä

heillä on tehtäviä niin paljon ettei kaikkiin kyetä vastaamaan juttupinot kasvavat ja partioiden vähyyden vuoksi onnettomuuspaikoilla voidaan joutua odottamaan tuntikausia

asia

täällä keskustelussa on useampaankin otteeseen viitattu siihen että tämän välikysymyksen takana olisi jopa halua lietsoa pelkoa tai epäluottamusta poliisiin tai yleiseen turvallisuudentunteeseen mutta tästähän ei ole kyse kuten on jo moneen otteeseen todettukin

laulua tunnettu suomalaista laulajaa ja kysyi tataari ansaitsimmeko me arvoa kun hallitus yhtyy tällä tavalla veroratkaisuja tekemään rokotetusta kankaisen asian ohella neljä kankaanniemi ja

minunkin ymmärrykseni mukaan ihmiset luottavat kyllä poliisiin erittäin vahvasti mutta he eivät luota siihen että poliiseja olisi riittävästi tai että poliisi ehtisi tulla apuun silloin kun sitä tarvitsee

hyvin hoidettu maahanmuuttopolitiikkakotoutussun täällä paljon esillä nyt on kyllä valitettavasti todettava että missään maailman maassa ei ole onnistuttu hyvin maa kotouttamisessa ja epäilen että suomessakaan ei ei onnistuta siinä jos määrät ovat sellaisia mitä nyt tällä hetkellä ovat tänä vuonna ja jo sitten hallituksen arvio ensi

on totta että näistä erilaisista teurastustavoista on erilaisia näkemyksiä

nykyään haasteita lisäävät oikein erityisesti voimistunut harmaa talous ulkomaalaiset taskuvarkauksia ja asuntomurtoja ja mökkimurtoja tehtailevat rikollisliigat sekä islamilaiset terroristijärjestöt jotka levittävät vaikutusvaltaansa suomeen

edustaja vähämäki juuri äsken esitteli ne syyt joiden vuoksi perussuomalaiset on jättänyt tähän hallituksen esitykseen vastalauseet joten kannatan edustaja vähämäen tekemää esitystä

määrä on niin suuria että ongelmia tulee niihin on nyt nopeasti ja voimakkaasti reagoitava ja vetosin tuossa ruotsin tanskan ja norjan

on todellakin kysymyksiä siitä aiheuttaako kurkun auki leikkaaminen samanlaista kärsimystä kuin se pultin ampuminen tai päinvastoin

on ihan selvää että taloudellinen tilanne on erittäin vakava mutta jos me tingimme turvallisuudesta niin olemme kyllä ohuempaakin ohuemmalla jäällä

käytäntöihin ja

mutta joka tapauksessa näistäkin asioista kuka tahansa voi internetistä hakea lisätietoa ja löytää esimerkiksi kaikenlaisia videoita aiheesta ja voi sitä kautta tehdä päätelmiä minkälainen menetelmä aiheuttaa vähemmän kipua tuskaa tai pelkoa

tarvitaan myös niitä voi olla tarvitaan jopa perustuslain muutoksia siitä missä

kun sosialidemokraateilla on tämä kolmekymmentäneljä edustajan ryhmä joka

virheelliset julistamisen estämään oletteko valmiit muuttamaan perustuslakia tarvittaessa maahanmuuttopolitiikan hallitsemiseksi vastaus voivat edistää pauli kiuru l

jotkut asiat

vääjäämättä

jätin aiheesta tänä keväänä ministeri koskiselle kirjallisen kysymyksen jossa tiedustelin mahdollisuutta ajaa teurastustavasta kertovan tuotemerkinnän käyttöönottoa lihapakkauksissa

öö

hienoa että joistakin asioista löytyy yhteinen näkemys riippumatta näistä linjoista hallitus aukusti välillä vääjäämättä on vähän nosto tältä yhden asian edellä mainittujen lisäksi enson tämän harmaan talouden torjunta jolla olen

ministeri koskinen ei ehkä vastauksessaan niinkään ottanut kantaa suomen näkemykseen asiasta vaan lähestyi sitä komission linjausten kautta ja komissio on esimerkiksi kokenut että tällainen merkintä saattaisi tarpeettomasti leimata tiettyjä uskontokuntia ja uskonnonvapauttaan harjoittavia ihmisiä ja tästä syystä komissiolla ei ole ollut intoa tähän asiaan lähteä

valtiovarainvaliokunnassa ja sen alettua turvaisi syötössä

on yhdistänyt sekä hallituspuoluetta tyynyistä oppositiopuoluetta ja jones on meidän kaikkien ansiota että se asia tässä nyt huomioida ja asia viedään eteenpäin jää se on

gambiaytota minusta tämmöinen lausuntoaika aika hämmästyttävää jos mietitään sitä että mummuassa ne maahanmuuttajatausta sekatöistä tullaan täällä ja ajaa suomessa huonoon monia monia ihmisiä jotka on pärjännyt tässä yhteiskunnassa eli tarvitaan niitä oikeita toimia joilla ihmiset pääsevät yhteiskuntaan mukaan valtiotalouden vakaa ja vaatien eli valtiontalouden tutkimuslaitoksen tekemä selvitys siitä että miten kotouttaminen voidaan parantaa huonontuuko se on sellasta selostaluettavaa jota suosittelen kaikille jotka ajattelevat samalla tavalla kuin edustaja kankaanniemi hyvillä panostuksilla muun muassa kotouttamissuunnitelmien parantamisella eli puuta on muutaman tunnin kotouttamisohjelmista voidaan parantaa ihmisten työmarkkinat raamattuun osallistumista jälkiä juuri näihin pitää panostaa ja siksi että powered

tämän vuoden aikana eikä se ole niitä jotka tulevat tähän taloon ensin on aika monta asiaa tehtävissä ennen sitä ja siinä menee paljon aikaa ja paljon vuosia kehityskaikista suomalaisista kuulkaas tule ihmisiä tähän taloon l

olen samaa mieltä tolppasenkaan siitä vedettä sinnitellä näitä ryhmiä melan tietysti maahanmuuttoa me varmasti tarvitsemme myös maahanmuutto ei siinä siinä mitään sinänsä ole mutta me täytyy ymmärtää sen jo tällä hetkellä komonen pyörittää täällä ja meloni kunnissakin tosi vaikea järjestää palveluita mielen omassa hyvinkää tuli muutaman päivän varoitusajalla yksityisen luona oyn perusta

asia

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään talousvaliokuntaan

etkö kuntalaisten ja kansalaisten ikoni ihmetystä hän asia on valtava tähtivuori pitää ottaa vakavasti halutaan vähentää tätä vastakkainasettelu ei voi vähätellä sitä että kaikki ei suinkaan työllistysuoraikin voida odottaa sen joku edes sairas ihminen dramatisoitu niitä että hän nyt suoraan sitten työllistyisi jokaisesta varma voi tulla kansanedustaja sitä

edustaja tolppanen oli ihan oikeisiin

kyllä työllistymismahdollisuuksia on se riippuu juuri siitä kuinka tehokasta kotouttaminen suomessa on esimerkiksi uudis ja länsirannikolla vaasan seudulla ruotsinkielisellä pohjanmaalla on onnistuttu erittäin hyvin työllistämään maahanmuuttajia tulivatpa he sitten mistä syystä tahansa

täällä olen ilahtunut tässä täydentävässä talousarviossa myös siitä että joku tähän sisältyy siis kaksi hallituksen ey oikeuden ja oikeuden oikeudenmukaisen päätöksen peruuttamista ja on tietenkin aivan sama että kuka tästä kunnian saa ja että paineet ovat kasvaneet niin suuriksi että on ymmärretty että on tehty väärä päätös hämmästyttää vain siitä miten jääräpäisesti ja meidän opposition yhteistyötarjouksia torjuen niitä on kuitenkin johonkin pisteeseen ajettu ja haluaisin vielä merkitä pöytäkirjaan että ansiot pitkälti tästä eläkkeensaajien asumistuen leikkauksen peruuttamisesta kuuluun leena pertulle joka keräsi viisikymmentäviisituhatta nimeä ja hänen leluaikaisempaa poliittista kokemusta mutta hallituksen epäoikeudenmukaisuus on aina kansalaisia ja isoja kadulle ja

tämä luo puhemies eli nyt suomessa tilanne on se että ihmiset hakeutuvat suomeen ja jo hakevat turvapaikkaa ja suomen viranomaiset tekevät päätöksen että onko henkilö kansainvälisen suojelun piirissä tamro menen ihan ihan huomautus tai keskustelun käsitteen mitä me voidaan suomela tehdä useita tarjota ihmisille hyvää kotouttamista ja jo sitä kautta saada heitä työmarkkinoille mitään yhteiskuntaa mukaan tähän tulisi keskittyä joustoon kurjaa kuunnella tässä eduskunnassa suomen korkeimmassa päättävässä elimessä sellaisia kommentteja että nämä ihmiset näistä ihmisistä ei tule kasvamaan suomeen kansanedustajia valvonnan väitän toisin näistä ihmisistä ja panostetaan niihin voi kasvaa ja tulevia nobel voittajia voi kasvaa tulevia kansanedustajia maajoukkueen kahta jalkapallopelaajia ja vaikka mitä keskitytään tulevaisuuteen kiitos vastasi volvon edustaja

uskomattoman hieno mahdollisuus omia kykyjä

arvio sillä tavalla kiinnostavat kultaa tulee mitä

etu onko tähän kotouttamiseen satsattu riittävällä tavalla

käyttelypalkkatukea ivon ja vaha ja yhdeksän aikaan sitten puhujalistaanklusterin

suomi on edelleen aika poikkeuksellinen maa maailmassa paitsi kantaväestön opiskelumahdollisuuksien myös erityisesti ulkomailta tulevien opiskelijoiden osalta kun opiskelu on kaikille maksutonta

arvoisa rouva puhemies

miten tähän käsitykseen kotouttamisen merkitys xis peak viitta verhosi ja viisaiden toimintatapojen kehittämisen tarpeellisuudesta mitä edustaa krista kiuru tuossa äsken mainitsee samoin ymmärsin näkemyksiä mitä aiemmin

tuotiin esiin muun muassa asuntopolitiikka

mitkä ovat hyvin kasvavat ja hallituksen on toden totta nyt

tartuttava

maailmalla nämä lukukausimaksut ovat hyvin laajalti käytössä ja ne ovat ulkomaalaisille opiskelijoille tyypillisesti vielä merkittävästi korkeampia eivätkä ne ole olleet minkäänlainen este saada kansainvälisiä opiskelijoita

edessämme

että puhemies haluan myös tässä yhteydessä todeta että tämä siinä myös hyvä täydentävää ja käy

tutkintomaksujen ohessa voidaan käyttää lahjakkaille mutta vähävaraisille opiskelijoille tarkoitettuja stipendejä ja tätä asiaa tulisi viedä mielestäni suomessa eteenpäin

tässä perutaan nyt näitä mielestäni alun perinkin täysin virheellisiä hallituksen esityksiä lähdetä vaikkapa harmaasta taloudesta ja voisimme saada

lisää voimavaroja tähän kansantalouteenj

minä toivoisin suomen kouluihin enemmän mahdollisuuksia opetella esiintymistä puhumista vuorovaikutusta neuvottelutaitoja

kaikenlainen itsensä ilmaisu on tässä muuttuvassa ja kansainvälistyvässä työelämässä todellakin tarpeen ja kaikki oppiminen ei liity konkreettiseen tietoon tai taitoon vaan siihen millä tavalla me osaamme niitä käyttää

smolnassa vai missä niitä neuvotteluja käy tietää että pidän harmaala talon lentuan hinnasta leikkaamalla säästettäisiin kaiku joka ikinen tietää että kustannus on moninkertainen eli sinänsä tämä oli mielestäni talouspoliittisestikin pähkähullu päätös mutta hyvä niin että se perutaan mutta joskus tuntuu siltä arvoisa puhemies että pääsisimme hieman helpommalla tässä eduskunnassa jos hallitus ylipäätään ei toisi näitä esityksiään

tätä kautta sitten se sitten e

asia on edennyt mutta totean kyllä että kyllä se nykypäivänä hallituksenkin peruuttamien resurssejen lisäksi tarvitsee vielä enemmän ja tässä esimerkiksi sose demokraattien oma vaihtoehtobudjetti tulee vahvasti puuttumaan harmaan talouden torjuntaa samoin myös esimerkit

herra puhemies

pari sanaa lähiöistä vielä

puhemies sitten on pakko sanoa tästä toisesta tätäkin eduskuntaa paljon puhuttaneesta asiasta eli eläkkeensaajien asemasta ja siitä että jo alunperinkin oli kohtuutonta että hallitus toi esityksiä tänne siitä että ajo pienituloisten eläkkeensaajien asumislisää

nämä asuinalueet erityisesti isommissa kaupungeissa eriytyvät eivätkä ainoastaan maahanmuuttajien osalta vaan siten että huono osaisuus ylipäätään keskittyy tietyille alueille

arvoisa herra puhemies

onko teillä joitakin muita uusia suunnitelmia sen osalta että näiden lähiöiden viihtyvyyttä pystyttäisiin kohentamaan jotta niin sanotusti myös paremmin pärjäävä väestö voisi kokea ne asumisen arvoisiksi

tämän esityksen sisältö on hieman kaksitahoinen

opiskeluaikojen lyhentäminen ja työurien pidentäminen ovat tietenkin yhteiskuntaa hyödyttäviä myönteisiä tavoitteita mutta liian tiukkojen rajojen asettaminen ei sitä välttämättä aina ole

arvoisa puhemies

laki aloite terrorismiin kouluttautumisen rangaistavaksi säätämiseksi on valitettavan ajankohtainen siksi että suunnitelmallinen väkivalta isompia ihmisjoukkoja kohtaan ei näytä koko maailman mittakaavassa vähentyvän vaan pikemminkin päinvastoin

on todellakin muistettava että näissä lähiöissä esimerkiksi asumisen hinnat omistusasuntojen hinnat ovat huomattavasti kohtuullisempia en ihan niitäkään edullisiksi sanoisi mutta halvempia

en pidä yksiselitteisesti hyvänä sitä että opiskelijat nuoret ihmiset aikuisuuden haasteiden ja aikuisuuden ilojen kynnyksellä ajetaan suoritusputkeen

elämään ja erityisen sopivasti nuoruuteen kuuluu sellainen tietynlainen liikkumavara